olisi tarvinnut tässäkin kohtaa nyt stubbin hallituksessa nähdä mikä on tilanne ei vain pitäytyä itsepintaisesti jo aiemmin sovituissa periaatteissa vaan elää tilanteessa

tällaisella kinesteettisellä oppijalla eli kädellä oppijalla jolle ei teoreettinen koulutus niinkään maistunut olisi todella luonnollinen polku sijoittua jo aiemmin työelämään ja turvattaisiin silti heidän turvallisuutensa

halvalla erittäin halvalla velkarahalla tällä hetkellä korjausvelan kasvun myötä järkevämpää kuin olla elvyttämättä olisi elvytys halvalla erittäin halvalla velkarahalla niillä infraa rakentavilla toimilla jotka toisivat tähän hetkeen työllisyyttä ja jotka mahdollistaisivat sen tulevan kasvun nopeamman nousun

aiotteko todellakin pohtia näiden keskusten sijoittumista niin että ne olisivat oikeudenmukaisia taloudellisten panosten osalta missä kulloinenkin toimipiste on turku pori esimerkkinä

on kuitenkin valittava infrarakentaminen ja siihen kohdistetut toimet maltilla sillä erityisesti velkarahalla tai millään valtion toimilla joilla investointeja ja investointien mahdollisuuksia lisätään ei saa kuumentaa markkinoita sillä hetkessä se edullinen rakentamisen ja investointien mahdollisuus hukataan jos liiaksi pumpataan kuplaan ilmaa

rohkeutta olisin kaivannut esimerkiksi start up yritysten saattamiseen kasvuyrityksen kynnykselle

tässä maassa on erittäin hyviä innovatiivisia yrityksiä meillä luodaan startup yrityksiä kunnioitettavan paljon eikä valtiovaltaa voi tästä moittia

siinä mielessä teollisuusministeriölle täytyy antaa ohjauksesta ja innovatiivisuudesta pluspisteet että sillä sektorilla kyllä ollaan toimittu ihan oikein

meiltä kuitenkin puuttuu tekes rahoituksen jälkeen näiltä yrityksiltä luonnollinen polku tesin rahoituksen piiriin

olisin kysynyt samalla ministeri vapaavuorelta

eri toimin pitäisi ohjata niin että tekes antaa perinnön jossa suositellaan tesin toimia niin että eri rahastojen kautta houkutellaan tällaiseen mahdolliseen teolliseen kasvuyritykseen pääomia jotta kasvun askeleet voidaan ottaa

toisaalta tässä salissa monesti on puhuttu siitä että ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen pitäisi saada välineitä

no ehdotankin että meidän tulisi ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi rohkeasti katsoa niin että palkka ja sivukulujen vähennysoikeus on joko porrastetusti tai yhden vuoden osalta ensimmäisen työntekijän palkkaamisen osalta käyttöön otettava väline

työtön työntekijä on kalliimpi yhteiskunnalle kuin se että yrittäjä tai yritys saa tätä kautta mahdollisuuden palkata ensimmäisen työntekijän

samalla suomeen suuntautuvien investointien vähennysoikeutta tulisi rohkeammin laajentaa ja ainakin siten että cleantech laitteistojen osalta eli yritys joka ostaa cleantechia sisään voisi saada huomattavasti suuremmat poisto oikeudet

näin luotaisiin mahdollisuudet tälle clean tech laitteita valmistavalle yritykselle saada luonnollisia referenssejä joilla taas edelleen luotaisiin työpaikkoja tähän maahan

täytyy sanoa että toimintaa on kehitetty tämän hallituksen aikana erityisen ponnekkaasti myös siltä osin että tällä hetkellä suomessa tapahtuvaan tekemiseen suomessa kohdistuvaan laitokseen saadaan sinnekin nyt viennin tukirahoitusta

ei tämä ole niin musta kuva

tekesin ja tesin välille tarvitsee rakentaa polku niin että tekes antaa perintölauselman jolla tesi voi tulla pienempiinkin hankkeisiin hakemalla rahoituskanavia ja rahoittajia siihen hankkeeseen mukaan eilinen tämä on yksi terve ottaa

ei niin että lähdetään yksittäin rahoittamaan vaan niin että rahastopohjalta näihin yksittäisiin hankkeisiin mukaan

arvoisa rouva puhemies

jos budjettia katsoo siten kuin haluaa noin työelämästä tulleena kansanedustajana katsoa niin täytyy sanoa että älykkäät ratkaisut erilaiset vaihtoehtoiset toimet puuttuvat sieltä

olisi ollut tärkeää huomioida että jos halutaan suomalaisen työllisyyden eteen tehdä töitä niin ehdottomasti koulutuksesta tehtävät leikkaukset ovat sellaisia jotka eivät tue sitä mahdollisuutta mikä meillä pitäisi budjetin sisällä olla eli rakentaa myös tulevaisuutta niin pitkälle kuin hallitusohjelmakin kantaa

olisi ollut tärkeää että hallitus olisi jo tässä vaiheessa satsannut voimavaroja siihen että meillä cleantech sektorilla biotaloudessa olisi ollut varattuna rahoja niin että niitä hankkeita voidaan lähteä toteuttamaan

arvoisa herra puhemies

olisin sydämestäni toivonut että hallitus olisi jo omassa budjetissaan huomioinut sen niin että antaisimme esimerkiksi ilmaston kannalta oleville investoinneille vaikkapa kaksinkertaisen poisto oikeuden jotta olisimme luoneet tällä järjestelyllä markkinat yrityksille tilata uutta teknologiaa omiin tehtaisiinsa

näissä lauselmaehdotuksissakin on kiitelty hallituksen esitystä ja toki sitä että mietintö on tuossa muodossaan mutta joiltakin osin täytyy sanoa että en voi olla kyllä näiden lausumien takana niin että eduskunta päättäisi joidenkin yhtiöiden osalta ketkä niiden hallituksessa istuvat

on aivan selvää että meillä batin mukana tulee myöskin paineita kun euhun olemme sitoutuneet ja sitä kautta tulee määrittely että neljän vuoden jakson kuluessa joudumme arvioimaan teemmekö parhaalla mahdollisella teknologialla omia teollisia tuotteitamme

on minun mielestäni aika erikoista että lainsäätäjä puuttuisi yhtiöjärjestykseen siten että se sanoisi kenen pitää olla hallituksessa tai kenenkä edustus pitää olla hallituksessa

tämä olisi pitänyt jo nyt huomioida niin että niillä aloilla joilla energian kulutus on suurta olisi pystytty jo ennalta lähtemään tekemään niitä ratkaisuja

lausumaehdotukset olisivat olleet kannatettavia jos päätöksentekoelimiin jotka valitsevat hallitukset olisi tullut kyseisten tahojen edustukset

tähän yhdistettynä se että meillä on onneksi investointitukia innovaatioita edellyttäville hankkeille on hyvä

tällöin voitaisiin katsoa että on hyvä kun meillä yhteisiä varoja on kerätty että siellä on edustus eläkeläisilläkin joittenka omista palkkatuloista aikanaan on työeläkevakuutusyhtiöitten sijoitusrahastoihin laitettu varoja jotka edelleen ovat siellä vaikka ihminen ei enää työelämässä olekaan

mutta nämä yhdessä olisivat edelleen luoneet kiihtyvää uuden kehittämistä luoneet uutta työllisyyspotentiaalia kun meillä olisi ollut mahdollisuutta luoda uusia referenssejä tähän maahan

olisi minunkin mielestäni ollut ihan kohtuullista että tässä yhteydessä oltaisiin voitu katsoa kuten edustaja gästgivarsin lakialoitteessa joka sai yli sata nimeä taakseen sitä ei tässä kohtaa käsitelty missä hän toi esille että pitää olla edustus hallinnossa mutta ei edellyttänyt lakialoitteessaan että edustus pitää olla hallituksessa

vaikka hän ei ollut kyllä tampereen hankkeen takana niin tampere teki jätteenpolttolaitoksen osalta oman päätöksensä käyttää vanhaa teknologiaa kun olisi pitänyt sijoittaa suomalaiseen parempaan teknologiaan

juuri tämä puoli tästä biotalouteen siirtymisestä ja niin sanotusti kun puhutaan että me käytämme uudelleen jätteitä ja niin edelleen

ei tälläkään hetkellä kyseisissä yhtiöissä tehdä tietynlaisia päätöksiä mistä järjestöstä pitää jonkun olla vaan nämä järjestöjen edustajat valitsevat hallituksen

hallitus syö itse itseltään oman ohjelmansa mukaisia tavoitteita romuttaa kokonaisuudessaan sen järjestelmän mihinkä oma hallitusohjelma perustuu

omistaja osakeyhtiöissä päättää ketkä ovat hallituksessa ja valtion omistajat pohjois ohjaus

nyt rupean olemaan typertynyt tähän keskusteluun että täällä ei osata oikeastaan enää ratkaista mitään muuta puuttuu vain että julistetaan sotasyyllisyyskysymys siitä kuka oli suurin syyllinen kun tähän mentiin

siinä mielessä ohjelma on todellakin pettymys ja budjetti kruunaa sen ja todistaa että hallituksen toimet budjetoinnissa eivät tue omaa hallitusohjelmaansa tuijotetaan vain yhden vuoden lukuja

nykyään oleviin omistajaohjauksen piirissäkin olevissa yhtiöissä hallitukset valitsevat ja solidium omaa äänivaltaansa käyttäen ehdottaa ihmisiä ja niin edelleen mutta ei siellä etukäteen tehdä mandaattia että pitää olla jostakin vaan valinnat tehdään nimenomaan sen pätevyyden sen substanssiosaamisen perusteella jolla sitten ihmisiä hallituksiin valitaan ja siltä osin näiden lauselmien takana juuri tästä syystä on vaikea olla

olisi ollut tärkeää lähteä tekemään sellaisia budjetointilinjauksia joilla edistetään uuden syntymisen mahdollisuutta

tunnustan sen tosiasian että silloisessa vientiteollisuuden vajeessa missä elettiin kriittisiä vaiheita siitä lähteekö kasvu nousemaan vai ei se oli oikea ratkaisu

ei niin että olisi tarvinnut varata rahaa ensi vuodelle mutta jo pidemmällä tähtäimellä olla varautunut siihen että tiettyjen investointien osalta verorahoja ei tule niin paljoa niitten investointien kautta

oltaisiin siis luotu polku investointien toteutumiselle niin että suomessa olisi tullut uutta yrittäjyyttä uusia työpaikkoja jotka olisivat tuoneet puuttuvat rahat budjettiin

pyritään ratkaisemaan kuinka tästä tehdään ja mitenkä rakennetaan tässä salissa se yhteinen näkemys siitä että voidaan tässä salissa saattaa päätökset joko poliittisesti hallituksen ja opposition välillä tai niin että hallitus vie yhtenä rintamana tätä retkeä eteenpäin ei se että me repeämme täältä syyttelemään toisiamme kuka tulkitsee kuinkakin vaan otetaan älyllisesti keskustelusta kiinni keskustelusta koppi

arvoisa herra puhemies

on pakko siteerata miapetra kumpula natria joka sanoi että kreikankin osalta olisi ollut hyvä kun olisi katsottu mitkä ovat siellä olleet aseteollisuuden hankinnat ja niihin kohdistuneet investoinnit kontra se mitä sosiaalileikkauksia me edellytämme

valiokunta pitää välttämättömänä ettei byrokratia lisäänny kuten edustaja heikkilä valiokunnan varapuheenjohtaja äsken mainitsi ja kaikki tasan tarkkaan tietävät juuri niin tulee käymään

tämä on vähän eduskunnan arvovallalle ristiriitainen tilanne että me olemme yhtymässä valtioneuvoston kantaan tietäen kuitenkin että lausumamme ei tule toteutumaan missään muodossa

jos kaksitoista miestyövuotta tulee lisää kustannuksia otetaan tai sanotaanko tämän byrokratian ylläpitäminen on leikkaus maatalouden kannattavuudesta niin olemme sen tosiasian edessä että tämän järjestelmän varsinkin nyt liian nopealla aikataululla ottaminen käyttöön on huonoa hallintoa

neuvontajärjestelmän kilpailuttaminen on aivan uudenlainen näkemyksensä emmekä me vielä oikein osaa edes arvioida mitä tulee sen kautta tapahtumaan

koulutusvaatimuksen kasvaminen

mikä on sellainen koulutuksen taso mikä tulee riittämään niin että sillä voitaisiin turvata neuvojan ammatillinen osaaminen

itse en löydä toisen asteen koulutuksen pohjalta niitten vaatimuksenmukaisia ammatillisia pätevyys ja vaatimuksia että koulutuslinjaa joka pätevöittäisi tähän neuvojan virkaan ehkä juuri tällä yhdellä pienellä kapealla sektorilla

mutta mikä nyt on erinomaisesti tässä salikeskustelussa tullut esille niin ehkä meillä on liian kapea alaista tämä valvonnan osuus

mutta resurssit pitää turvata tämänkin tullessa voimaan

me emme voi ottaa sellaista riskiä että otamme vain koulutusvaatimuksen täyttäviä henkilöitä vaan kyllä nimenomaan pitää pystyä soveltavasti näiden jo nyt neuvontatehtävissä pätevöityneiden ihmisten ammatillinen osaaminen ottamaan hyötykäyttöön ettemme tee itsellemme sellaista loukkua että meillä on toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneita mutta ei alalle pätevöityneitä

työkeskus

yleiskeskustelu on

pitää antaa polkuja ja uudistaa niitä mutta ei niin että työehtosopimusta ei noudatettaisi koska tällä hetkellä jokainen ammattilainen saa ammattiosaamistaan vastaavaa palkkaa

aivan samoilla määritelmillä löytyy polku järkevästi niille oppisopimusoppilaille joilleka maksetaan oman ammattiosaamisensa mukaista palkkaa

työehtosopimukset ovat erittäin taipuisia siihen että meillä on harjoittelijapalkkoja työelämässä ja koko rakenne on vain sitä varten että jokainen saa omasta ammattiosaamisestaan johtuvan palkan ja sinällään se huoli siitä että pitäisi tehdä alemarkkinat työelämään on kyllä minun mielestäni pikkusen harhaanjohtavaa

välineitä pitää luoda työnantajille jotta he ottavat paremmin pk sektorille oppisopimusoppilaita

työnantajat eivät käytä sitä aktiivisesti ja siinä hallituksella olisikin työsarkaa että me pystyisimme edistämään juuri sitä joka kohdentuu siihen että siihen työhön mistä henkilö lähtee pitää tuoda se työtön henkilö tilalle

velanottoa syömävelaksi ei mitään järkeä

me saamme sen työllisyyden ja sitä kautta verotulojen kautta ja voidaan vaikka säästää näistä tulevia koronmaksun nousuja varten sitä rahaa jos niikseen on mutta nyt pitää järkevästi nähdä eikä vain pitäytyä siinä voisiko sanoa ideologisessa näkemyksessä että ei voida velkarahalla elvyttää

siitä pekkarisen taustalta vähän sanottiin että sekin on hieno asia mutta olen samaa mieltä että ehdottomasti se raha mitä siihen on sitoutumassa pitää ottaa tänne kotimaahan saada sitä kautta vivuttamalla julkisia rahoituksia enemmän liikkeelle ja yhdessä sitten tämän velkarahan kanssa valikoida ne kohteet millä saadaan työllisyyttä ja parannettua sitä tulevaisuuden kasvua tähän maahan

kyllä valtion aktiivinen osallistuminen on juuri se joka voi mahdollistaa

valtio yhtenä toimijana on yksi ehkä keskeisempiä ja uskottavampia markkinoiden liikkeellä pitäjiä

otetaan nyt vaikka telakkateollisuus jossa pitkään haluttiin täältä vasemmistoliiton puolelta ja keskustaoppositiosta sitä että suomen valtion pitää olla aktiivinen ja lähteä siihen mukaan ja niin vain kävi

onneksi niin kävi että valtio lähti siihen mukaan ja me pystyimme pelastamaan omilla toimillamme ei annettu tulla ruumista ja koettaa sitten vasta tekohengittää

siinä mielessä elvytys oli paikallaan

eli ne tutkimukseen ja kehitykseen suunnatut varat joita leikataan vaarantavat hallituksen omassa ohjelmassaan olevan biotalouden kasvun mahdollisuudet

on käsittämätöntä että hallitus tarttuu sellaisilla leikkaavilla toimilla juuri sille sektorille missä ovat tämän kansakunnan tulevaisuuden mahdollisuudet

me tarvitsemme uusia innovaatioita nimenomaan cleantechiin ja biotalouteen korkean jalostusasteen tuotteitten kehittämiseen

on hienoa pukea sellutehdas biotalouden uudeksi veturiksi vaikka puhumme vain siitä vanhasta asiasta mitä meillä on ollut koko ajan

meidän pitää nähdä metsien mahdollisuudet niin että meillä myös sahat pärjäävät meillä tulee uutta puurakentamista mikä onneksi on hallituksen ohjelmassa keskeisesti nostettu esille

ehkä siellä normienpurkutalkoot nimenomaan talonrakentamisen puolella puusektorilla on hyvä asia ja toivotaan että hallitus tässä edistyy

täällä edustaja jaskari peräsi tänään sitä kuinka meidän pitää pystyä kansainvälistymään ja tuomaan uusia innovaatioita ja uusia tulevaisuuden hankkeita sinne missä olemme

jos me emme näillä kotimarkkinoilla hallituksen budjetissa pysty luomaan niin että meille tulee kilpailukykyiset ja kysyntää lisäävät markkinat eli me luomme erityisesti meidän energiatuotannossa oleville vaikkapa kunnallisille liikelaitoksille mahdollisuuksia investointeihin vaikkapa kaksinkertaisella poistojärjestelmällä niin että meillä syntyy referenssilaitoksia ja innovaatioita joilla me voimme mennä kansainvälisille markkinoille niin hallitus tyrmää taas omalta osaltaan omat tavoitteensa

tämän päivän keskustelua on leimannut erittäin merkittävä ratkaisu joka ainakin mahdollistaa sen että meillä on tässä maassa ennustettavuutta ja siltä osin turvallisemmat näkymät sekä työn että työn tekemisen hinnoille

tässä hallitusohjelmassa joka tuolla budjetilla pyritään toteuttamaan on kuitenkin todettu että pohjoismainen korkeaan työllisyysasteeseen kilpailukykyiseen talouteen ja tasa arvoisiin palveluihin sekä huolenpitoon perustuva hyvinvointimalli on osoittautunut parhaaksi yhteiskuntajärjestelmäksi

ja silloin on tärkeätä että meidän omat sisämarkkinat reagoivat siihen niin että luomme yrityksille mahdollisuuksia tilata investointeja kotimaisilta tuottajilta ja toimijoilta jotka ovat useimmiten lähinnä teknologiateollisuuden alalla

tällä talousarviolla pyritään turvaamaan juuri sitä rakennetta tässä talouden tilanteessa tässä tilanteessa missä talouden taantuma kolkuttelee ovelle ja niillä voimavaroilla mitä tällä hallituksella on käytettävissään on tarmokkaasti ja uskaliaasti lähdetty tätä talousarvio ta esittämään

eli kaikkein tärkeintä mitä hallituksen olisi oman hallitusohjelmansa toteuttamiseksi pitänyt tehdä olisi se että luodaan mahdollisuus kysyntään jotta meillä voi tulla uutta vientiteollisuutta

vienti on tässä budjetissa jätetty taka alalle

hallitus on erittäin murheissaan siitä kuinka meillä ei vientiteollisuus vedä ja meidän olisi pitänyt jo täälläkin salissa tänään moneen kertaan opposition esille tuomilla menetelmillä pystyä edistämään nimenomaan vientiteollisuuden mahdollisuuksia

pitää uskaltaa katsoa ovatko meillä väylämaksut sillä tasolla että meidän vientiteollisuus voi toimia hyvin ovatko meidän rataverkoston maksut sellaisella tasolla että meidän tavarat kulkevat niin että teollisuudella on hyvät mahdollisuudet liikuttaa tavaroita

meillä ei ole mahdollisuutta siihen että me yhdellä kertaa ja yhdellä rysäyksellä lähdettäisiin siivoamaan edellisen hallituksen toimia vain siten että ihmisiltä leikattaisiin vielä paljon enemmän

minä uskon että kuntarakenneuudistus tulee omalta osaltaan kun se aidosti keskustellen toteutetaan sen erilaiset vaihtoehdot vielä järkevästi puntaroidaan myös yhdistämään ja kehittämään ja ehdottomasti mahdollistamaan palvelujen kaikinpuolisen saatavuuden myös tulevaisuudessa

hallituksen olisi nyt budjetissaan pitänyt keskittyä siihen että vientiteollisuuden todelliset mahdollisuudet olisivat lähteneet toteutumaan jo välittömästi

tänään olen kuullut yhden hyvän esityksen siitä että ravintoloiden alkoholiveron alennusta pitää palvelutyöpaikkojen edistämiseksi erittäin myönteisesti edistää ja siihen suhtautua

hallitus kuitenkin jo omassa ohjelmassaan ja nyt tuossa keltaisessa kirjassa esittää että meillä yritystoimintaa edistetään meillä mahdollistetaan vientitakuiden laajentaminen meillä pääomitetaan finnveraa edelleen ja sitä kautta tuetaan mahdollista työllisyyden kehittymistä

hieman tästä kuka milläkin nimellä haluaa tämänpäiväistä raamisopimusta sitten nimittääkään muutama huomio siitä

on tuotu hyvin esille yritystoimintaa tukevat toimenpiteet mutta haluan nostaa muutaman erityisen asian esille täältä paperista joka saatettiin poikkeuksellisissa olosuhteissa voimaan ja siitä hallituksen niille tahoille jotka tätä ovat olleet kätilöimässä suuret kiitokset

ikään kuin tämmöinen seniorimalli ja aikaisemmassa vaiheessa ihmisten kouluttautumisen mahdollistaminen edesauttaa työurien pidentymistä

se on ensimmäinen todellinen keino siihen että meillä mahdollistetaan nyt yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa sen keskustelun avaaminen että meillä aidosti voidaan kehittyä työelämässä me aidosti otamme kantaa siihen kuinka meillä työelämässä jaksetaan

niin pitkälle kuin ollaan edustaja pekkarisen kanssa samaa mieltä niin ehkä ei kaikessa kannata nyt taistella tämän kotimaisuuden ja tuontienergian suhteen

meillä on yritysmaailmasta ja työnantajilta jo hyviä kokemuksia siitä mitä itsensä hoitamisella ja erilaisilla sapattivapaajärjestelyillä on pystytty aikaansaamaan kun työ uria on pidennetty

ei pidä tässä kiihkeässä keskustelussa unohtaa sitä että ehkä ne jotka valitsevat sen energiamuodon ovat vastuussa siitä että se yritys pyörii ja se teollisuus voi pyöriä ja työllistää tässä maassa

koetetaan löytää semmoinen hyvä ratkaisumalli mutta ei pelkästään niin että me rupeamme kamppailemaan täällä kivihiilestä ja muista energiamuodoista

meillä on tässä sopimuksessa erityisenä helmenä myös se että meillä työsuojeluun panostetaan

meillä tulee muutosturvan osaamisen kehittäminen meillä perhevapaajärjestelmät kehittyvät meillä samapalkkaisuutta edistetään sosiaaliturvaa kehitetään erityisesti täällä on mainittu myös epätyypilliset työsuhteet

no se on sille loppukäyttäjälle varmasti saman hintaista kun me veronmaksajat sitten kompensoimme sen osaltamme ja siinä mielessä menetämme ehkä sitten tietyn verran verovaroja joilla pystyttäisiin tätä julkista taloutta ylläpitämään

se että kokoomuksen intohimona on se että pitää olla

nyt avoimin keskusteluin niin että työmarkkinajärjestöt yhdessä ryhtyvät sitä työtä tekemään mahdollistetaan aidosti nyt suuria työelämän laadullisia esityksiä

vaikka tämän hallituksen toimivuuden päälle on kasattu paineita ja se on jo haluttu toimimattomaksi nimittää niin kun tutustutte tähän laajaan kokonaisuuteen huomaatte että tämä hallitus on kyennyt tekemään työmarkkinoille avauksen

se on pystynyt mahdollistamaan sen että työelämän laadullisia kysymyksiä voidaan käsitellä aidosti kolmikantaisesti yhteistyössä ja niin että niitten hyödyt todella voidaan käytäntöön ottaa

kuusi puoluetta ei ole yhtä kuin kankeampi perusraami

tämä hallituskoalitio on näyttänyt tässä talouden tilanteessa kyntensä toimintakyvykkyytensä ja mahdollisuuden reagoida nopeasti maailman eri tilanteisiin

nyt salissa on selväksi kyllä tullut mikä on se kokoomuslainen ideologia että menot kuriin kun tulot eivät riitä

me olemme valtio joka mahdollistaa monien kotien monien kaupunkien monien kuntien osalta sen että nämä toiminnot voivat inhimillisesti ottaen toteutua

olisi tässä tilanteessa missä meidän julkinen sektori ei ole paisunut vaan pysynyt hyvinkin ennallaan kohtalokasta lähteä leikkaamaan sitä nyt niin että ne toimet tarkoittavat sitä että tulot ja menot voivat olla tasapainossa

vietäisiin juuri ne mahdollisuudet koulutuksen pitämiseksi sillä tasolla että me olemme korkean koulutuksen maa

tai kun tehtiin se hallituksen päätös että ihmiset eivät voi siirtyä työstä toiseen kiellämme heiltä mahdollisuuden opintorahan avulla kouluttautua toiseen tutkintoon

juuri niillä alueilla kun meillä rakenteellista muutosta on meillä teknologiateollisuuden osalta it sektori on eri lailla suuntautumassa ja meillä pitää olla mahdollista ihmisten kouluttautua

on mahdoton ajatus että me nyt lähtisimme sopeuttamaan ja niin voimakkain toimin että todellakin tapahtuisi se mitä vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa tuotiin esille

mielenterveysongelmaisten osalta avohoitoa avattiin ja koetettiin että jospa se sitten muulla tavoin

nyt vanhuspalveluissa ei saa käydä niin

saarikolle on pakko sanoa että poliittinen sokeus on hieno laji kuurous on kuulemattomuutta mutta pitää nähdä se missä talouden tilanteessa todellakin elämme tällä hetkellä

emme voi ennustaa sitä tulevaisuutta

on hienoa että hallitusohjelmassa on laadittu niitä periaatteita joiden mukaan tämä hallitus tulee toteuttamaan niitten taloudellisten resurssien puitteissa tulevaisuutta tässä yhteiskunnassa